arvoisa herra puhemies

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston budjettimietinnössä puututaan haavoittuvia ryhmiä koskeviin kipeisiin ongelmiin jotka talouslaman kurimuksessa tahtovat jäädä vähälle huomiolle ja huonosti resursoiduiksi

mielenterveys ja päihdeongelmista kärsivät ovat väestönosa jonka palveluiden parantaminen ei tahdo mahtua päättäjien vaatimuslistan kärkeen

erityisen vaikeassa asemassa ovat nuoret

psykiatristen sairauksien hoitojärjestelmässä on ollut vakavia puutteita jo pitkään alkaen ennaltaehkäisystä ja päätyen vaikeista häiriöistä kärsivien potilaiden hoidon vajeisiin

avo ja matalan kynnyksen palveluita on tarjolla aivan liian vähän ja syrjäytyminen maksaa ja lasku hätkähdyttää

arvoisa puhemies

kankaanniemi puhui eilen tässä salissa muunneltua totuutta kun väitti minun keränneen nimiä ja jättäneen aktivoimatta maakunta aloitteen

arvoisa puhemies

pidä kiinni hoitojärjestelmä on ainutlaatuinen kuntoutusmalli jossa keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutussuhteen ja arjen tukemiseen sekä päihdekuntoutukseen

seuranta ja tutkimus osoittavat että päihdeongelmaisia äitejä voi ja kannattaa kuntouttaa

keskimäärin kaksi kolmasosaa ensikodeissa ja kolme neljäsosaa avopalveluyksiköissä olevista äideistä kuntoutuu niin hyvin ettei lapsen huostaanottoa tarvita

perhehoidon kehittämisjärjestö perhehoitoliitto on saanut lukuisia yhteydenottoja ympäri maata vanhusten perhehoidosta kiinnostuneilta kunnilta

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriö onkin luvannut kuluvan vuoden loppuun mennessä ehdotuksia joiden tarkoituksena on kehittää seurantajärjestelmä lasten ja nuorten syöpien myöhäishaittojen ehkäisemiseksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu palvelujärjestelmän hajanaisuus ja laitosvaltaisuus erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa ja nuorten mielenterveyspalveluissa ennalta ehkäisevän työn vähäisyys ja terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen vain muutamia haasteita mainitakseni

paineet työllisyysasteen nostamiseen ja työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen kasvavat mutta aiheuttavat samalla ristiriitaisen tilanteen lasten kannalta

arvoisa puhemies

kysyisin miten kuntouttava työtoiminta arvotetaan työ ja elinkeinoministeriössä

siksi onkin huomattava että meillä on yhä kasvava joukko ihmisiä joille köyhyys kasautuu ja se johtuu suurelta osin heikoista mahdollisuuksista osallistua työmarkkinoille

kolmannen sektorin yhdistykset ja säätiöt jotka tuota kuntouttavaa monipuolista työtoimintaa järjestävät pitävät epäkohtana sitä että kuntouttava työtoiminta ei edistä esimerkiksi palkkatuen tai korotetun palkkatuen piiriin pääsyä

tuottavuutta pitäisi nostaa nimenomaan sähköisiä palveluja kehittämällä

näin jäljelle jää usein työttömyys ja köyhyyden lisääntyminen

uusi terveydenhoitolaki korostaa terveyttä ja hyvinvointia vahvistavaa työtä

kotipalvelun resurssien lisääminen lapsiperheille ehkäisisi tehokkaasti monen vanhemman uupumisen ja olisi näin mitä parasta ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä

työelämän joustot voivat parantaa kahden vanhemman perheen mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe mutta muutospaineet kuten ilta ja viikonlopputyön lisääntyminen työn rasittavuus töiden siirtyminen kotiin ja myös hankalasti ennakoitava vuokratyö lisäävät uhkia perheen ja lasten hyvinvoinnille

työssä käyvien tulotaso on kohentunut veronalennusten ja ansiotason nousun vuoksi

työttömät ovat jääneet näitä hyötyjä vaille

muutoksen syinä ovat olleet työllisyyteen liittyneet vaikeudet ja asumisen kallistuminen mutta myös perhepoliittisten tulonsiirtojen reaalisen tason lasku

minun mielestäni seuraavassa hallitusohjelmassa pitäisi ehdottomasti harkita sitä että lapsilisät etuoikeutettaisiin toimeentulotukea saavilla

arvoisa puhemies

asumisen kalleus estää meillä suomessa esimerkiksi työajan lyhentämismahdollisuuksia taikka osa aikatyötä silloin kun lapset ovat aivan pieniä

se on monessa tutkimuksessa joka tapauksessa todettu yhdeksi tehokkaimmista tavoista poistaa köyhyyttä jo nyt kun tästä köyhyyden poistamisesta puhutaan joka on tärkeä ja kipeä asia

avainkysymys erilaisten joustavien työaikamallien käytölle onkin se miten hyvin asunto ja talouspolitiikalla onnistutaan alentamaan asumisen kustannuksia

ilonaiheita kunta ja terveysjaoston budjetissa tietenkin on montakin esimerkiksi ensi ja turvakotien liiton luoman ja päihdeäitien kuntoutukseen tarkoitetun pidä kiinni hoitojärjestelmän jatkuminen

olen hyvin huolissani siitä että esimerkiksi järvenpään sosiaalisairaalan perhekuntoutusosastoa on jouduttu ajamaan alas paikkoja vähentämään koska kunnat eivät anna maksusitoumuksia sinne

työelämän on mielestäni vihdoinkin otettava ne eri ikäisten työntekijöiden kohdalla herkemmin huomioon ja asioista pitäisi voida neuvotella

erityisen heikosti terveydenhoito on mielestäni tällä hetkellä järjestetty juuri ammattikorkeakouluopiskelijoilla ja ammatillisen koulun opiskelijoilla ammatillisella puolella

hän edustaa jo

poissa edustajat

toivon että työsuojeluun saadaan jatkossa resursseja niin että siellä ei tapahdu kovia alasajoja ja sielläkin porukka eläköityy joten pitäisi saada lisää työvoimaa

tästä tulee hyvä kokeilu

kun suomessa on nelisensataatuhatta työtöntä ja varsinkin pitkäaikais ja nuorisotyöttömyys ovat pahentuneet hallituksen ei pitäisi missään tapauksessa heikentää järjestöjen mahdollisuuksia työllistää

hallitus on ohjaamassa tukityöllistämistä yrityksiin mutta yritykset eivät tietenkään tässä nykyisessä talous ja työmarkkinatilanteessa voi korvata järjestöjä nimenomaan palkkatukityöllistämisessä

minä haluaisin kysyä ministeri ihalaiselta

keskustelimme tästä samasta asiasta syksyllä budjettikeskustelussa täällä salissa ja te lupasitte korjata tuon lakiesityksen

ellei se korjaannu moni joutuu tämän jälkeen kääntymään sosiaalitoimiston puoleen ja hakemaan toimeentulotukea ja syntyy pahimmillaan kahden hintaisia työmarkkinoita

on näet aivan selvää että jos melkein kaikki kelpaa odaan niin kaikkein köyhimmät maat tulevat tästä kehityksestä kyllä kärsimään

väitän että siitä se kansantaloudelle koituva laskun vain todella suureksi kasvaakin ellemme me tee huonoinakin aikoina voitavaamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi

takuueläke on täsmäapua juuri näille kaikkein huonoimmassa asemassa oleville kansalaisille

arvoisa puhemies

tuottavuusohjelmatyöhön on lähdetty suurimmissa kaupungeissa ja ohjelman tavoitteena on oltava palvelurakenteiden ja tuotannon sekä palveluiden sisällön kehittäminen

pidän hämmästyttävänä sitä että niin hitaasti kuntien sähköisiä palveluita saadaan käytännössä toimimaan

toisen asteen rakenne ja rahoitusuudistus on kylmä heikko ja erittäin byrokraattinen esitys josta puuttuu visio eikä vaikuttavuusarvioita ole tehty lainkaan mutta se on tälle hallitukselle ollut kyllä lainvalmistelussa erittäin tyypillistä

kunta ja palvelurakenneuudistus on vauhdittanut kuntaliitoksia kuten tiedämme ja kuntien yhteistoimintaa mutta esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat paikoin tässä kehityksessä jakautuneet

ei voi olla tasa arvon ja laadun edistämisen kannalta järkevää että joka kolmas lukio ja ammattioppilaitos joutuu mahdollisesti nyt lopettamaan tämän keskeneräisen uudistuksen seurauksena

tämähän tarkoittaa niin kuin täällä on todettu tuhansien opettajien joutumista kilometritehtaalle se merkitsee sitä että pätevät opettajat häviävät yläasteilta se merkitsee sitä että oppilaat joutuvat lähtemään jopa satojen kilometrien päähän koulujen perään

paljon olennaisempaa olisi että nimenomaan suuret kunnat saisivat aikaan uusia palvelujen tuottamismalleja ja rakenteita ja pistäisivät prosessinsa ja tuottavuutensa kuntoon

totta kai leveitä harteita tarvitaan myös pienissä kunnissa eli hyvin pienten kuntien mahdollisuus jatkossa tuottaa lähipalvelut peruspalvelut ydinpalvelut on varmaan heikkoa ja yhteistoimintaa pitää lisätä

mutta minä en kuitenkaan usko edelleenkään suuruuden ekonomiaan ilman muuta enkä haluaisi toimia mutu tuntumalla vaan luotan tutkittuun tietoon

tietty kuntakoko ei automaattisesti turvaa hyviä laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti eivätkä suuret yksiköt esimerkiksi terveydenhuollossa ilman muuta näytä takaavan saumattomia ja edullisia palveluita

arvoisa puhemies

meidän on uskallettava vertailla läpinäkyvästi palveluiden tuottamistapoja ja vaikuttavuutta koko maassa ja luotava valtakunnallisia kriteerejä ja mittareita palveluiden laadun ja saatavuuden mittaamiseen

muussa tapauksessa toimimme mutu pohjalta ja se ei kyllä näin suuressa ruljanssissa kuin tässä kunta ja palvelurakenneuudistuksessa ole hyväksi vaan avoimuutta läpinäkyvyyttä todellisia tuloksia todellista tuottavuuden lisäystä tarvitaan

haluan tässä lyhyessä puheenvuorossani nostaa niitä hyviä asioita joita hallituksen ohjelmassa tavoitellaan vähintään neljän vuoden aikana

se pitempi tavoitehan on tietysti se että meidän pitää saada julkinen talous tasapainotettua pitkällä aikavälillä ja velkaantuminen on pysäytettävä ja meidän pitää saada kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi

jokaisen suomalaisen jokaisen kansalaisen pitää kokea voivansa vaikuttaa voivansa tehdä valintoja tässä yhteiskunnassa ja ottaa myös vastuuta

ennalta ehkäisevät palvelut joka tapauksessa pitkässä juoksussa ovat huomattavasti edullisempia kuin korjaavat palvelut joita niitäkin tässä yhteiskunnassa tarvitaan

minä uskon että yhteisillä varoilla tässä isossa uudistuksessa me saamme enemmän terveyttä ja hyvinvointia aikaiseksi

itse sain tehdä työtä tuossa hyvinvointiryhmässä ja mielestäni erinomaisen hieno tavoite ja hieno kärkihanke on se että me toteutamme lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelman

tässä salissa on puhuttu pelkästään leikkauksista ja sopeutuksista ja sanottu että nyt perheet lapset ja nuoret hylätään mutta minun mielestäni se kyllä ei ole ihan koko totuus

me tässä lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelmassa lähdemme siitä että me otamme huomioon perheiden monimuotoisuuden ja haluamme todellakin edistää lapsen etua

erotilanteissa on turvattava lapsen etu ja oikeus kumpaankin vanhempaan isovanhempiin ja lähipiiriin niin hyvin kuin se on mahdollista

meillä pannaan sosiaali ja terveyspalveluihin valtavasti resursseja mutta minusta on hirveän tärkeätä että ne palvelut nyt avataan ja katsotaan mihin ne resurssit sijoittuvat